tämä hanke jonka kustannusarvio ja kustannuksetkin ovat olleet useita miljoonia euroja on kaksivaiheinen ja sen tehtävänä on ollut edistää nimenomaan tätä poikittaisliikennettä pohjoismaiden alueelta aina norjan trondheimista tuonne venäjän rajalle saakka

siinä on useita kohtia mihinkä parannusta tarvitaan ja siinä on myös hyviä visioita sen suhteen mitä raideliikenteen kehittämisessä ylipäätään liikenteen tavarakuljetusten kehittämisessä tulisi lähiaikoina tehdä

kuljettajayrittäjä toimii yrityksensä puolesta muulloinkin kuin ajaessaan autoa

työaikakirjanpito olisi vain yksi lisävelvollisuus joka ei tosiasiassa kertoisi mitään luotettavaa yrittäjän tosiasiallisesta työhön käyttämästä ajasta

arvoisa herra puhemies

muun muassa me vaasan vaalipiirin kansanedustajat olemme yhteistuumin tästä talousarvioaloitteita tehneet ja pyrkineet toimimaan sen eteen että rahoitus tähän peruskorjaukseen tulisi mutta vielä ainakaan tämän vuoden talousarvioon sitä ei tullut

suomen puolustusvoimien ensisijainen tehtävä on palvella isänmaata ja puolustaa suomea

meillä on joukkoja muun muassa afganistanissa ja nyt nato maat suunnittelevat joukkojen pois vetämistä afganistanista

mutta jotta hyvä kaskisten satama pystyttäisiin hyödyntämään täysimääräisesti myös tämän rataosuuden tulisi olla kunnossa

mikä on suomen hallituksen suunnitelma omien joukkojemme suhteen jotka tällä hetkellä palvelevat afganistanissa

siitä lähtee raideverkosto moneen suuntaan lähtee niin sinne kaskisten suuntaan kuin sitten pohjoiseen ja myöskin keskiseen suomeen jyväskylän suuntaan ja sitten myös tänne etelään päin tampereen kautta

jatkuuko resolute support myös meidän osaltamme ensi vuoden jälkeen

myös sen rahan käytössä silloin täytyisi metsästäjillä ja riistanhoitoyhdistyksillä olla suuri valta mihinkä sitä käytetään

kun puhutaan henkilöliikenteestä eri rataosuuksilla suomessa olisi äärimmäisen tärkeää että me saisimme sitä paremmin ihmisten hyödyksi

riistanhoitomaksuista nykyistä suurempi osuus täytyisi käyttää riistanhoitoyhdistysten menoihin

esimerkiksi haapamäen radan sillä osuudella joka kulkee siis seinäjoen ja jyväskylän välillä tätä rataosuutta pystyttäisiin käyttämään pendelöintiin työmatkaliikenteeseen huomattavasti sujuvammin jos siihen junavuorot saataisiin sellaisiksi että ne palvelisivat työmatkaliikennettä eli että aamuiksi saataisiin junavuoroja molempiin suuntiin menemään kuin myös sitten iltapäivällä

nyt tässä lakiesityksessä on maa ja metsätalousministeriö muun muassa palkkioihin sitten laittamassa vahvasti ohjaavan kätensä

haluan muutamasta talousarvioaloitteesta muutaman sanan tässä sanoa ja lähinnä ne koskevat näitä suomen poikittaisia liikenneyhteyksiä eivätkä ainoastaan pelkästään suomen vaan laajemmalla kokonaisuudella katsottuna nämä liikenneyhteyksien parantamiset merkitsevät hyvinvointia koko pohjoismaiselle hyvinvoinnille ja kaikkien pohjoismaitten kansantaloudelle

peräänkuulutan nyt kyllä vahvasti sitä että ennen kuin tämäkin lakiesitys lyödään lukkoon riistanhoitoyhdistyksiä kuullaan tässä asiassa vahvasti väriä näkemyksensä saa myös myös

kalustoahan tälle rataosuudelle on saatu jo hyvin on saatu parempaa kalustoa kevyempää kalustoa edullisempaa sellaista kuin mitä siinä aiemmin on ollut

eteläisen suomen liikenne niin tiellä raiteella kuin merelläkin on ruuhkautunut

keskustelu eli onko

ongelmia on ollut niin kapasiteetin riittävyydessä kuin sen hyödyntämisessäkin ja lisäksi ulkoisiltakaan ongelmilta ei ole täysin vältytty esimerkiksi rajaliikenteen suhteen

tästä vrn suuntaan täytyy antaa edelleen noottia siinä mielessä että näitä junavuoroja täytyisi kehittää pendelöintiin sopivammiksi

kyllä omasta kokemuksestakin voi sanoa jonkin verran ähtärinjärvellä liikkuneena että erittäin harvoin siellä kyllä kesäaikaan poliisivenettä ylipäätään vastaan tulee saatikka sitten että he ehtisivät kaikki veneet tarkistaa jotka siellä poliisivenettä vastaan tulevat

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaanolle ympäristövaliokunnan on

sen lisäksi että kriisinhallintatehtävät ovat siellä kohdemaassa äärettömän tärkeitä ne ovat tärkeitä myös meidän kansallisen puolustuksemme näkökulmasta erityisesti reserviläisille ja ammattisotilaille saadun kokemuksen kautta

keskustelu on heidän näkemyksensä saadaan myös nostoehdotus hyväksytään asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaanolle ympäristövaliokunnan kavala

sellaisia akuutteja peruskorjaustarpeita siellä myös on eli kiskojen hitsaaminen sekä sitten pidemmän tähtäimen suunnitelmana sähköistäminen tulisi ottaa vakavasti tämän vuosikymmenen investointilistalle

tämä hallituksen esitys laiksi kilpailulain muuttamisesta lähinnä tämän päivittäistavarakaupan suhteen tulee kyllä oikeaan paikkaan

mutta jos tässä nyt on kyse nimenomaan niistä resursseista niin kuin ymmärtää on annettu ja poliisikin on tuonut esille sen että nämä tarkkuusalkometrit täytyisi kaikkiin näihin veneisiin saada tämän prosessin helpottamiseksi niin se on yksinkertaisesti kyllä minun mielestäni sellainen asia että ne on hankittava sinne veneisiin

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

tämä markkina aseman väärinkäyttäminen joka tässäkin salissa on aiemmissa puheenvuoroissa tänään monta kertaa mainittu on asia johon puuttua tulee ja sen vuoksi tällä lakiesityksellä aivan varmasti sitä päivittäistavarakaupan läpinäkyvyyttä voidaan saada lisää

täällä oli myös puhetta siitä että kaksoisraiteita tarvittaisiin suomeen ja yksi tällainen väli on tampereen ja seinäjoen väli

kysyisinkin puolustusministeri niinistöltä kuinka maanpuolustuksen resursseista tullaan huolehtimaan mahdollisessa operaation jatkamisessa afganistanissa ja ylipäätään muissa operaatioissa

välttämättä kaksoisraidetta tähän ei tarvitse rakentaa sillä tämän haapamäen radan voisi saada palvelemaan hyvinkin toisena rataparina tälle välille nimenomaan esimerkiksi tavaraliikenteen kuljetusten osalta ettei se olisi kuormittamassa henkilöliikennettä tampereen ja seinäjoen välillä

jotta nämä suomen poikittaiset liikenneyhteydet voisivat toteutua ja jotta tätä liikennettä saataisiin paremmin ohjattua näitä suomen poikittaisia liikenneyhteyksiä kulkien siellä on muutamia solmukohtia muutamia niin sanottuja tulppia jotka vaativat parannuksia

voitteko vakuuttaa ettei varusmieskoulutuksen tasosta ja reservin kertausharjoituksista tingitä missään oloissa

se on ilman muuta kuluttajan etu ja se on myös kaupan etu että näin tullaan tekemään

kustannusten nousu ja kilpailu kotimaan sisällä sekä ulkomaisten alan toimijoiden kanssa on tuonut haasteita ja hankaluuksia useille yrittäjille

meidän pitää päästä liiasta byrokratiasta ja siitä että holhotaan koko ajan yksinkertaisiin käytäntöihin vaikka se muutaman miljoonan euroja sitten ottaakin

on ollut kyllä ilo kuunnella tätä keskustelua maanpuolustuksesta

pidetään siitä kiinni kehitetään sitä edelleen ja huolehditaan täällä eduskunnassa että riittävät panostukset sen infran ylläpitämiseksi säilyvät

aivan niin kuin on kuultu niin sellaisia esteitä on tästä niin sanotusta väärinkäytöstä ilmennyt että näin ei ole kaikilta osin ollut aina mahdollista

on hyvä että meillä löytyy yhdistäviä tekijöitä hallitus ja oppositiorajojen yli

pitää kiittää oppositiota erittäin rakentavasta keskustelusta tässä kysymyksessä

laissa ehdotetaan säädettäväksi euroopan parlamenttien neuvoston kansainvälistä linja autoliikennettä koskevan asetuksen sekä liikenteenharjoittaja asetuksen mukaisista toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten muusta soveltamisesta

suuri vastuuhan kaupalla on myös kotimaisesta huoltovarmuudesta ja huoltovarmuudesta nimenomaan siinä mielessä että saadaan kotimainen tuotanto elintarvikkeitten osalta pidettyä pystyssä

tähän varmasti vaikuttaa se että me olemme hyvin parlamentaarisesti valmistelleet asioita kanervan työryhmä viime kaudella ja myös tämä turvallisuusympäristön muutos joka meillä vallitsee täällä euroopassa ja lähialueilla varmasti vaikuttaa siihen että meidän on helppo yhdessä näitä asioita viedä eteenpäin

esityksessä ehdotetaan lisäksi toimenpiteitä harmaan talouden estämiseksi

muun muassa se että kaupalla on näitä omia tuotemerkkejä mitä kaupan hyllyillä näemme metrimäärin johtaa siihen että se heikentää oleellisesti kotimaisten elintarvikkeitten asemaa

lupaviranomaisten olisi vuosittain tarkastettava eri viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella täyttääkö liikenteenharjoittaja edelleen liikenneluvan saamisen edellytykset

suunnitelmat ovat kumminkin päässeet vanhentumaan ja päätöstä ei ole vielä menneinä vuosina saatu täällä eduskunnassa tehtyä mutta nyt olisi mielestäni myös kyllä sen aika

sillä yksinkertaisesti ajetaan kotimaisia tuotteita alas kun tuodaan rinnalle kaupan oma tuotemerkki missä on käytännössä sama tuote ja sillä kiristetään sitä teollisuutta niin että joudutaan sitä samaa tuotetta halvemmalla myymään

sen jälkeen lupaviranomaisten olisi ryhdyttävä ongelmatilanteissa toimenpiteisiin liikenneluvan peruuttamiseksi

arvoisa herra puhemies

edustaja virtanen otti edustaja kalliorinteen oivana esimerkkinä siitä kuinka voi sitä kampanjarahoitusta niille tukijoille palauttaa tässä nyt sitten kun on kansanedustajaksi valittu

tämä myllymäen ja multian välinen reitti on nykyään mutkainen ja kapea ja käytännössä tälle kyseiselle välille valtatietä ei ole rakennettu sitä suoraa tietä vaan se on ohjattu pienempiä teitä pitkin ja se muodostaa sen takia juuri sen suurimman pullonkaulan täällä keskisessä suomessa ja se muodostaa myös suurimman pullonkaulan jos katsotaan koko pohjoismaitten välistä liikennettä

täytyy sanoa että ainakin henkilökohtaisesti löytyy nyt yhtymäkohtia vasemmistoliittoon tässä asiassa nimittäin joka kuukausi pankille palautan myöskin vaalivelkana maksuja takaisin siitä että kampanjointia pystyin käymään

arvoisa puhemies

mielestäni meidän olisi otettava vakavampaan keskusteluun myös ulkomailta lähinnä idästä venäjältä meille suuntautuva liikenne joka kilpailee kotimaisten yrittäjiemme kanssa

tämä on hyvä alku siihen kuten lainsäädäntö myös muutoin niin että se huomioi paremmin tuottajat teollisuuden ja sitä kautta myös kaupan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kysyisin kulttuuriministeri arhinmäeltä kuinka hän aikoo toimia sen eteen että kulttuuriavustukset jaettaisiin tasapuolisesti eri puolella suomea oleviin tapahtumiin

tästä kampanjoinnista ei pidä tehdä liian monimutkaista ja näistä ilmoituksista joita ehdokkaat joutuvat tekemään

tälle laille on siis saatava jatkoksi tuottaja ja toimialaorganisaatiolaki sekä myöskin tuotteitten alkuperämerkinnät mistä edustaja kalmari on tehnyt erinomaisen lakialoitteen se on saatava myös voimaan mieluusti tällä vaalikaudella

esimerkiksi kunnallisvaaleissa tulee paljon uusia ehdokkaita paljon politiikan ulkopuolelta olevia ihmisiä mukaan ja sen ilmoitustavan pitää olla mahdollisimman yksinkertainen sen mitä pitää ilmoittaa siinä vaalirahoitusilmoituksessa

etelä pohjanmaan pohjanmaan keski suomen maakuntaliitot ovat tätä jo vuosia voimakkaasti ajaneet ja samoin yritykset kuljetusyrittäjät ja muut talous ja elinkeinoelämän tahot toivovat tähän nimenomaan pikaisia päätöksiä

kuitenkin nyt aivan kuten täällä on korostettu täytyy siinä ajan hermolla elää

nyt kun tiedetään mikä on taloudellinen tilanne ja säästöpaineita kohdistuu myös puolustusvoimiin niin meidän pitäisi oivaltaa se että ne huonot päätökset voidaan myös perua

tässä lakiesityksessä ollaan ehdottamassa myös vakavaraisuutta koskien vaatimuksen kiristänyt vaaka vakavaraisuutta koskevan vaatimuksen kiristämistä toimintakiellon huomioon ottamista lupaa peruutettaessa muidenkin yrityksessä toimivien henkilöiden kuin liikenteestä vastaavan henkilön hyvämaineisuuden tarkastamista sekä hyvämaineisuuden tarkastelujakson pidentämistä eli siis toisin sanoen valvontaa tullaan lisäämään

kuinka kulttuuriavustukset tulevat jakautumaan jatkossa sillä näillä tapahtumilla on erittäin suuri merkitys ympäri suomea ja piristävä merkitys aivan kuten tiedetään mikä kulttuurilla on

arvoisa ministeri tätä kysyisin

kuinka tulette varmistamaan sen että nämä avustukset jakautuvat tasapuolisesti eri puolella suomea oleviin tapahtumiin

mielestäni tasavertaiset mahdollisuudet täytyy jokaiselle ehdokkaalle olla siinä kun eduskuntavaalikampanjointia käydään

jos kampanjakatto tulee ja kampanjointia rajoitetaan jollain lailla niin tämä tuo selkeän edun julkkisehdokkaille tämä tuo selkeän edun tunnetuille ehdokkaille ja uusien haastajien on paljon vaikeampi tulla tänne mukaan

arvoisa herra puhemies

maanpuolustuksen resurssit ovat olleet tällä vaalikaudella hyvinkin paljon esillä kun on leikattu lähes kaikesta mahdollisesta mitä sille puolelle tulee ja ilman muuta tässä ilmavalvonnan osalta huoli on myös siitä riittävätkö ne resurssit mitä sinne on varattu myös meillä riittävän valmiuden turvaamiseen

polttoaineverotuksen nosto työaikalainsäädäntö niin sanotusti rehellisten kuljettajien alkolukot ja niin edelleen

nyt kun valmiutta on jouduttu tehostamaan ja on jouduttu käymään useammin katsomassa siellä paikan päällä niitä koneita että mitä tuossa suomenlahdella näkyy niin kysyisin teiltä arvoisa puolustusministeri mitä näille sotilaslentokentille tulevaisuudessa tapahtuu

meidän on siis mielestäni kannettava huolta myös siitä että meillä on jatkossakin kuljetusyrittäjiä suomessa että ne nuoret jotka sukupolvenvaihdosten kautta ajattelevat että voisivat kuljetusyrityksen perustaa hakeutuvat koulutukseen ja heillä on tasavertaiset mahdollisuudet kilpailla suomessa siitä että voivat menestyksekkäästi omaa ahkeraa yritystoimintaansa harjoittaa

pitäisikö meidän kenties palata takaisin siihen mistä lähdettiin kun pirkkalan lennosto laitettiin kiinni ja olisiko meidän syytä myöskin ottaa niin sanottuja valmiuslentokenttiä käyttöön siltä osin että kun tulevaisuuteen katsomme niin esimerkiksi kauhavan lentosotakoulun kenttä voitaisiin ottaa myös tämmöiseen valmiuskäyttöön

tämä rikkidirektiivi minkä edustaja mäntymaakin otti esiin tietenkin vaikeuttaa laivaliikennettä omalta osaltaan tekee siitä kalliimpaa

haluan vielä korostaa sitä mitä vaikutuksia tällä on muun muassa talouteen ja luonto ja ympäristötekijöihin siellä tie ja liikennetekniikkaan sekä alueen kaikkiin asukkaisiin mistä myös selvityksiä siellä on tehty

mutta se kuinka laivaliikennettä pystyttäisiin sitten ohjaamaan niille reiteille ja saamaan edullisemmaksi esimerkiksi venäjän kautta tapahtuvan liikenteen osalta vaatisi varmasti toimenpiteitä ja ajattelua sen suhteen että näitä pohjoisempia satamia pystyttäisiin hyödyntämään paremmin ylittämään mahdollisimman lyhyesti näitä välimatkoja ja pääsemään sitten norjan kautta suuremmille vesille tavarakuljetuksissa

herra puhemies

on hyvä että reservin kertausharjoitukset ovat nousseet tässäkin keskustelussa esiin ja ne ovat nousseet esiin aivan aiheellisesti

se että neljäksi vuodeksi leikataan ja lähes nolliin laitetaan kertausvuorokaudet tulee jättämään jälkensä kyllä tulevaisuudessa sen lisäksi vielä mitä aiheutetaan itse varusmieskoulutuksen alusvuorokausien leikkauksella lentotuntien leikkauksella maastovuorokausien leikkauksella ynnä muuta

arvoisa puhemies

toteutuessaan se tulee tuomaan erittäin paljon hyvinvointia se tulee tuomaan tuloja niin suomeen kuin koko pohjoismaihinkin ja nimenomaan tätäkin hanketta pitää katsoa laajemmasta perspektiivistä eli yhteispohjoismaisena ei ainoastaan että tässä olisi yksi pieni ähtärin ja multian välinen osuus kyseessä vaikka käytännössä siellä tämä oikaisu sijaitsee mutta hyvinvointia tällä saadaan paljon laajemmalti

näistä poikittaisyhteyksistä suomessa on jonkin verran puhuttu mutta ei mielestäni vieläkään ole tarpeeksi puhuttu koska suomen poikittainen liikenne on liian huonossa kunnossa tällä hetkellä ja reitistö on vaikea

herra puhemies

niitten aina täytyy tukeutua johonkin ja esimerkiksi maakuntajoukot etelä pohjanmaalla ovat tukeutuneet kauhavan lentosotakouluun ja nyt kun hallitus on tehnyt linjauksensa että tietyt varuskunnat poistuvat ne tullaan lakkauttamaan väli suomen alueelle jää erittäin suuri lovi myös tämän suhteen missä reserviläiset voivat kokoontua ja mihin he voivat tukeutua ja missä heidät voidaan varustaa

näihin raideliikenneyhteyksiin mitkä tässä keskisessä suomessa sijaitsevat myös lähinnä nyt yhteen mistä on talousarvioaloite myös tehty

muun muassa rataverkon kehittäminen sen osalta että näihin pohjoisempiin satamiin päästään niin kaskisten kuin vaasan satamiin niitten käyttöön vaatii suupohjan radan kunnostamista haapamäen radan perusparantamista edelleen ja mahdollisesti sähköistämistä

siinä on edustaja hautala ensimmäisenä allekirjoittaneena mutta se on meidän yhteisaloitteemme

sen takia hallitukselta kyllä vaatisi kipeästi toimia kuinka jatko on suunniteltu tämän asian suhteen jotta kertausharjoituksia voidaan järjestää

liikennepoliittinen selonteko joka on myös tulossa on varmasti osaltaan se paikka missä näitä hankkeita sitten tullaan käsittelemään

esimerkiksi etelä pohjanmaan alueella ähtärin varikko eli ensi vuoden alusta räjähdekeskuksen nimellä aloittava yksikkö on ainut puolustusvoimien yksikkö siinä todella suurella alueella

tämän radan perusparannus on välttämätön

se on merkittävä reitti nimenomaan kaskisten satamaan ja niille teollisuusalueille missä sijaitsee muun muassa kemihierretehdasta ja mekaanista puunjalostustehdasta ja sen varrella on lisäksi hyvin paljon teollisuutta muun muassa altian koskenkorvan tehdas on siinä siinä on kauhajoella sijaitsevia rad kuuli vierestä väristä

jo nykyisellä henkilökunnalla siellä on töitä paljon tehdä nykyiset tehtävät ja sieltäkin ollaan tämä elkakopin räjähdealauudistuksen myötä vähentämässä työpaikkoja joten resursseja tarvitaan mikäli tämä on se paikka

varusmiespalveluksen ajan lyhentämisestä aiheutuvat säästöt tulee ottaa huomioon myös sitten niin että reserviläistoimintaan saataisiin enemmän kohdennettua varoja

hän kuljetinjärjestelmävalmistajia ja sen lisäksi teuvalla sijaitsee myös säiliö ja putkistojärjestelmien valmistaja ja näille ja ylipäätään viennin parantamiseksi tämänkin radan parannus olisi hyvin tärkeä ja sen vuoksi siitä meillä myös esitys on

toivon mukaan mahdollisimman laaja alainen tuki niihin eduskunnalta saadaan

yhteisiä ponnisteluja tämä vaatiikin koska se on merkittävä koko keskisen suomen alueelle mutta ennen kaikkea koko suomelle ja kaikille pohjoismaille

osakaskunnat tekevät kyllä hyvää ja vastuullista työtä niin kalakantojen hoidon suhteen kuin vesistöjen suojelun suhteen ja sen takia tämän päätösvallan pois vieminen ja siirtäminen elyyn suurelta osin ei kyllä paranna tätä tilannetta

olen aivan samoin kuin edustaja anttila oli tuossa edellä huolissani ely keskusten resurs sien riittävyydestä kun tiedetään että sieltä henkilöstöä vähennetään

sen lisäksi olen myös huolissani siitä kuinka meillä tulee raha riittämään näitten kalakantojen hoitoon kun jo nyt rajataan aika paljon väkeä ulos kalastusmaksujen ulkopuolelta ja muutenkin valtion tuet näihin vähenevät